meillä on niitä työttömiä jotka ovat työttömyysturvan varassa perusturvan varassa

ja sitten meillä on työttömiä jotka ovat työmarkkinatuen varassa ja heistä yksi väestöryhmä on se joka ei saa työttömyyden kohdatessa sosiaaliturvaa lainkaan

se on tähän asti riittänyt siihen että on pystytty tulorajoja nostamaan mutta tämän poistamisen pitää olla tavoitteena ja voin tässä vaiheessa jo ilmoittaa että eduskunta ensimmäisen kerran tällä vaalikaudella äänestää tästä asiasta kahden viikon sisään

kysymme miksi ei

fantastisuus on leimannut etenemistä luvattujen eräpäivien paukkuessa kerta toisensa jälkeen

esitys kiihdyttää toteutuessaan sosiaali ja terveyspalvelujen rapautumista ja tarkoittaa palvelujen alasajoa keskuskaupunkien ulkopuolella

ensinnäkin vesantolaisten terveyspalvelujen tulevaisuus on yhtäältä kiinni siitä millaisen lainsäädännön me rakennamme toisaalta kiinni siitä miten se maakunta johon vesanto kuuluu pystyy rakentamaan oman palveluverkkonsa yhdessä yli kuntarajojen

arvoisa herra puhemies

yhtä tärkeää kuin se että lainsäädännön valmistelu etenee on se että alueellinen sosiaali ja terveyspalvelujen uusi tulevaisuus rakennetaan siellä alueella ja yhdessä

sosiaalipalveluista ei puhuta mitään

erikoissairaanhoito pirstaloituu

linjaukset eivät tuo yhtään lääkäriä lisää tai sosiaalityöntekijöitä julkiselle sektorille

sadattuhannet työntekijät odottavat mitä tuleman pitää

sote sotkusta on tulossa sote sekasotku

on teillä pääministeri pikkunen savotta

hallituspuolueitten ryhmäpuheenvuoroissa lueteltiin pitkiä listoja asioista joita nyt pitää tehdä lapsiperheitten tulevaisuuden parantamiseksi

arvoisa edustaja henriksson päivystyksen kokonaisuus tulee tarkoittamaan muun muassa sitä että nykyisissä terveyskeskuksissa joillakin alueilla päivystetään nykyistä pidempään

on hienoa että tällaisia vaatimuksia voidaan tulla esittämään tänne

meillä oppositiolla on vaatimaton osa ja rooli

katkaisetteko te näiltä huhuilta siivet joilla on saatu liikkeelle tässä maassa useita tuhansia ellei kymmeniätuhansia ihmisiä

mallissa sosiaali toistan sosiaali ja terveyspalvelut ovat yhdessä kolmella tasolla

arvoisa herra puhemies

seuraava hallitus joutuu avaamaan ja korjaamaan orpon työryhmän esityksen jos hallitus aikoo edetä kunta ja sote uudistuksissaan nykyisillä linjoillaan

arvoisa herra puhemies

niin vai onko tässä käynnissä kaikkien aikojen yksityistämisoperaatio jota kokoomus johtaa ja sosialidemokraatit tukevat

hyvinvointiyhteiskuntaa

sen oikeutus tulee siitä että on laaja hyväksyttävyys ja kun on laaja hyväksyttävyys se edesauttaa sitä että perustat esimerkiksi rahoituksen osalta pysyvät niin hyvinä kuin mahdollista

yksi asia joka minua vaivaa on se että nytkin viime viikkojen keskusteluissa niin talouspolitiikasta kuin monesta muusta asiasta kun riittävän kauaksi historiaan mennään varmuudella löytyy tilanne jossa ei ole semmoista puoluetta joka ei olisi jollain lailla syyllinen

jotta jokainen voi kokea olevansa osa tätä hyvinvointiyhteiskuntaa me joudumme miettimään silloin sellaisia asioita miten tuo hyvinvointi sosiaaliturvan eri osat jakautuvat ja kenelle niitä jaetaan

no nyt tiedän kun sanon seuraavan mitä tästä seuraa mutta kyllä minä olen lukenut aika tarkkaan tätä hallitusohjelmaa löytyy täältä laatikosta ja osittain alleviivattuna kuten sanoin

toisekseen sosiaaliturvan on tarjottava pysyvyyttä ja turvallisuutta

muistan erään nimeltä mainitsemattoman puolueen joka sattui tulemaan viime eduskuntavaaleissa toiselle sijalle ja joka vaahtoamalla vaahtosi useissa keskusteluissa siitä kuinka lapsilisät pitää saada etuoikeutetuksi toimeentulotukilaskelmassa

luotettavuus ja uskottavuus niiden eteenpäin viemisen ja niiden ylläpitämisen kaikin käytettävissä olevin keinoin poliittisen päätöksenteon tasolla pitää olla yksi meidän päämäärämme

vaikkei se varmaan ollut ihan tarpeeksi eikä olekaan niin kauan kunnes tämä tarveharkinnan poisto on tehty niin joka tapauksessa silloinen hallitus osoitti sen tahtotilan mihin suuntaan pitää edetä

aivan keskeistä tulevaisuutta hahmotettaessa ja hyvinvoinnin tulevaisuutta hahmotettaessa on se miten yksittäisen ihmisen rooli suhteessa muuhun yhteiskuntaan toteutuu

missä määrin valtio on vastuussa yksilön hyvinvoinnista mikä on kunkin ihmisen vastuu mikä on meidän jokaisen vastuu niin omasta itsestämme kuin lähiyhteisöstämme

tuonne kokoomuksen suuntaan viestinä että tulorajat ovat niin alhaiset että ihan normiammatilla ei tarvita mitään vuosineuvoksen rouvia eikä muita normiammatilla ollaan tilanteessa missä työttömällä ei ole päivärahaa lainkaan

ja ennen kuin joku edustajistakin sanoo ja toteaa onko ministeri heittämässä esimerkiksi päihdeongelmaiset johonkin vaan pois näkyvistämme vastaan

ensinnäkään en nyt ihan hirvittävän huonoa kuvaa haluaisi antaa siitä yhteistyöstä joka on tapahtunut sen jälkeen kun valiokunnassa todettiin että meillä ei ole edellytyksiä viedä lakia eteenpäin siinä muodossa missä hallituksen esitys tänne tuotiin

me tarvitsemme hyvinvointiyhteiskuntaa niitä ihmisiä varten joitten omat voimat eivät sitä elämäntilannetta vakauttamaan riitä mutta on välttämätöntä tulevaisuudessa käydä rajanvetokeskustelu ihmisen oman vastuun ja yhteiskunnan vastuun välillä

tämä valmistelu on joulun ja uudenvuoden jälkeen tehty hyvässä yhteistyössä ministeriön kanssa mutta me olemme mietinnössämme ottaneet kantaa siihen ja omassa esittelypuheenvuorossanikin toin esille sen että tämä valmistelu on ollut hieman vaatimatonta

valtiolla on ja tulee olemaan vahva rooli ihmisten perusoikeuksien perusturvan ja palveluiden varmistajana